sosiaali ja terveysvaliokunta kirjasi mietinnössään eduskunnan kannan seuraavasti ja verratkaa nyt tätä siihen sopimuspaperiin joka täällä on tänään esitelty

se on tämä eriarvoisuus joka toimii myös siellä

arvoisa puhemies

köyhät kuolevat merkittävästi nuorempina sairastavat enemmän elävät epäterveellisemmin

hallituksen esityksen tavoitteena on turvata palkansaajille ja yrittäjille riittävä ansiosidonnainen eläketurva myös tulevaisuudessa sekä samalla turvata koko järjestelmän kestävyys väestörakenteen muuttuessa ja elinajan pidentyessä

olisiko hallitus tässä tilanteessa jos ja kun se paketti purkautuu valmis todellakin käymään näitten kimppuun

siinä on runsaasti asiaa mutta on siinä tietysti demagogiaa ja on siinä virheitäkin

no nyt niin tapahtuu

minusta tämä sosiaalitupo johon tämä perustuu kuten monet muutkin asiat jotka tänään ja lähitulevaisuudessa tänne tulevat pitää sisällään hyviä asioita mutta ne pitävät myöskin huonoja asioita

minusta jotenkin tuntuu ikään kuin olisin nämä kolme edellistä puheenvuoroa puheenjohtaja ahteesta eteenpäin kuullut tässä salissa joskus ennenkin

tämä oli yksi niitä asioita joissa asetin tähän kuuluisaan sata komiteaan toivoni josko nyt tämä vääryys

valiokunta toteaa että esitetyt muutokset ovat periaatteeltaan perusteltuja eläkejärjestelmän rahoituksen varmistamisen ja väestön ikääntymiseen liittyvän ja odotettavissa olevan eläkemenojen kasvun valossa

arvoisa puhemies

kun budjetista puhutaan silloin puhutaan rahasta ja me ministerin kanssa kyllä tiedämme että rahaa terveydenhuoltoon menee juuri niin paljon kuin sitä sinne osoitetaan

totean että vasemmistoliitto on pitkään ollut sitä mieltä että me tarvitsemme kuntauudistuksen ja me tarvitsemme sosiaali ja terveydenhuollon rahoitus ja rakenneuudistuksen

hyviä asioita minä puolustan ja huonoja asioita minä vastustan

siis meillähän vallitsee laaja yksimielisyys siitä että infrarahoille pitää tehdä jotakin ettei verkostomme tuhoudu kokonaan

olen puolustanut hallituksen hyviä esityksiä ja arvostellut opposition huonoja esityksiä

esitettyjä muutoksia voidaan pitää perusteltuina myös työhön osallistuvan väestön ikärakenteen elinikäodotteen terveydentilan ja ennakoitavissa olevan työkyvyn yleisen kehityksen valossa

ärtynyt

kysymys on siitä miten se pystyttäisiin käyttämään niin tehokkaasti ettei sitä menisi sinne tuhottomasti vaan sen vaikuttavuus olisi paras mahdollinen tai ainakin optimaalinen

uimisen ostoehdotus hyväksytään ja asian lähetti

osa muuta eläketurvaa paranisi

vasemmistoliitto haluaa luoda luonnollisiin palvelu ja työssäkäyntialueisiin perustuvan kuntahallinnon tähän maahan

siitä huolimatta mitään ei vaan tapahdu

joskus on valitettavasti omatunto kolkuttaen joutunut myöskin puolustamaan hallituksen huonoja esityksiä ja arvostelemaan opposition hyviä esityksiä

esimerkiksi työvoimakoulutusaikaa ei laskettaisi työttömyyden kokonaiskestoon sellaisia ehtoja ja myöskään raippavero ei tulisi pysyväksi eli oltaisiin todella mielenkiintoisessa tilanteessa

se säädettiin ahon hallituksen aikana muka ikään kuin tasapuolisuuden vuoksi että työttömätkin joutuisivat maksamaan lainausmerkeissä siis maksamaan työttömyysvakuutusmaksua ja sairausvakuutusmaksua ja näitä muutamia muita maksuja jotka vähennetään siis työssä olevien palkoista ja sitten keksittiin kompensaatio että ikään kuin kysymys olisi kompensaatiosta mutta eihän siitä ole kysymys

ykkösarvovaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan susi oli naisvaliokunnan

silloin minusta koko tämä infrarahoitus on hyvä esimerkki niistä ongelmista joita kehysbudjetointi synnyttää

siksipä arvoisa puhemies esitän teille arvoisa ministeri risikko tässä nyt tämmöisen seitsemän kohdan erkki virtasen ohjelman terveydenhuollon tehokkuuden laadun ja vaikuttavuuden ja johtamisen parantamiseksi

tässä on otettu jonkinlainen askel kukonaskel kukko ei ota kovin pitkiä askelia mutta askel kuitenkin siihen suuntaan ja se on hyvä

itse en ole missään vaiheessa sitoutunut kannattamaan sosiaalitupoa oikeastaan kokonaisuutena koska minusta kelamaksun poisto ja siellä olevat muut heikennykset eivät ole riittäviä sen perustelemiseksi

okei mehän olemme sen täällä hyväksyneet ja toki sitä on valtiovaroissa pyöritelty vuodet pääksytysten mutta näyttäisi ikään kuin siltä että tämä kehitys jatkuu

lähtökohtana on että ehdotetuilla muutoksilla eläkejärjestelmän rahoituspohja kestää jolloin myös nuorimpien sukupolvien eläkkeet pystytään rahoittamaan

mutta kyllä minusta näihin nyt näinä päivinä syntyneisiin lausuntoihin ja mietintöihin liittyy myöskin ongelmia ja ongelmat liittyvät kuten itse asiassa tässä koko prosessissa tämän kuntauudistuksen ja sote uudistuksen yhdistämiseen niitten yhteenkytkeytymiseen ja siitä syntyviin vaikeuksiin

ensinnäkin lähtökohdaksi perustuslain mukaan julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä

en ole aivan täysin varma siitä ansaitseeko suomi tämän nyt käsittelyssä olevan selonteon mutta siitä olen varma että suomi ei ole ansainnut sellaista asennetta joka henki äskeisestä edustaja hirvisaaren puheenvuorosta

sitten tästä eläkeiän korotuksesta

uudistusta voidaankin pitää kannatettavana eläkejärjestelmää kohtaan tunnetun luottamuksen vahvistamiseksi

minusta se keskeinen kysymys on se millä tavalla kun budjetointi on asioitten tärkeysjärjestykseen laittamista eduskunta oikeasti voi laittaa esimerkiksi tiemäärärahat tai ratamäärärahat sellaiselle tasolle ettei meidän jatkossa tarvitse enää käydä näitä keskusteluja

kun nyt puhutaan tämän lain perusteluista niin siihen samaiseen ikään kuin oikeudenmukaisuus ja kompensaatioperusteluun vedotaan nytkin

ei mitään

arvoisa puhemies

toiseksi terveydenhuollon palvelut tulee aina tuottaa niin tehokkaasti laadukkaasti ja ennen kaikkea vaikuttavasti kuin mahdollista

mutta näissä perusteluissa jää sanomatta se että sairailta työttömiltä äideiltä ja kenelle nyt päivärahaa maksetaankaan sen vuoksi ettei voida olla työssä se leikkaus tehdään sillä tavoin että eihän se päivärahan suuruus ole kuin tietty prosenttiosuus siitä kokonaispalkasta

ehkä keskeisin vaikeus on nyt se kuten jo tuossa debatissa sanoin että perustuslakivaliokunnan otettua sen kannan että he eivät halua määritellä omaa kantaansa vastuukuntiin tässä tilanteessa ja toisaalta edellytettyä kuitenkin sitten että hallituksen pitää valmistella sote laki järjestämislaki ennen kuin kunnilla on syytä ottaa tähän asiaan kantaa mikä sinänsä on ihan loogista se kuitenkin johtaa siihen että kun nämä kaksi asiaa yhdistetään hallituksella ei ole tietoa siitä kestääkö vastuukuntamalli

ja keskustelu on pääosin asia lähetetään tulevaisuusvaliokuntaan jolle muut valiokunnat voivat antaa lausunnon viimeistään kahdeskymmeneskahdeksas kolmatta kaksituhattaneljätoista solidaarisuutta

näiden kuuden vuoden aikana me olemme uudistaneet kuntien ja valtion eläkkeitä ja kirjoittaneet koko työeläkelainsäädännön jäntevämpään muotoon sisältöön sinänsä puuttumatta

kolmanneksi laadukkaita ja aidosti vaikuttavia julkisia terveyspalveluita ei voi tuottaa kestävästi ilman riittäviä voimavaroja

nyt kun tässä pidetään vaalit ja sen jälkeen annetaan ensimmäinen kehys toivottavasti nyt sitten yhtä aikaa tulevan budjetin kanssa minusta siinä yhteydessä ja ehkä jo sitä ennen en tiedä onko uudella eduskunnalla edellytyksiä siihen ehkä pitäisi käydä keskustelu siitä miten tämä koko järjestelmä toimii niin että me pystymme laittamaan asiat ihan oikeasti siihen tärkeysjärjestykseen jota me haluamme

voimavarat on suunnattava ja käytettävä tehokkaasti ja optimaalisesti

nyt kun meillä on käsittelyssä täällä suuren valiokunnan mietintö hallituksen eu selonteosta niin on pakko todeta että tässä asiassa hallitus ei ole nimenomaan tämän itselleni keskeisen kysymyksen osalta toiminut parhaalla mahdollisella tavalla

neljänneksi terveydenhuollon palvelutuotannon tärkein voimavara on itsenäisen ajattelun ohjaama ihmistyö

siis tässähän on kysymys siitä että sitä päivärahaa joka maksetaan ei lasketa prosenttiosuutena siitä oikeasta palkasta vaan sitä laskentapalkkaa vähennetään tietyillä ikään kuin teknisillä vähennyksillä jotka johdetaan näistä maksetuista etuuksista

päinvastoin meille on korostettu että noiden säädösten pohjalta on päästy myönteisesti eteenpäin ihmisten työssäjaksamisessa ja työntekijöiden eläköitymisikä on konkreettisesti kohonnut

valitettavasti on sanottava että näiden kahdeksan vuoden aikana jotka näillä main olen istunut ja nappia joulukuussa painanut on tuntunut että ei sitä tärkeysjärjestystä kyllä eduskunta tee vaan se tehdään jossain muualla tästä kaksi kilometriä tuonne päin

viidenneksi terveydenhuollon palvelutuotanto on ensisijaisesti yhteiskunnallista toimintaa

siinä samassa yhteydessä hintana siitä että

ja siksi olen kyllä sitä mieltä että yleisen edun mukaista olisi edetä niin että kun keskustan tarjoamalla kotikuntamaakunta mallilla jota siinä vastalauseessa myöskin esiteltiin mutta edelleenkin vähän epämääräisesti ilmeisesti lähtökohtana on kuntayhtymämalli jossa toivon mukaan äänivaltaleikkuri on poistettu niin aivan sama mallihan itse asiassa on jo tarjolla tässä orpon työryhmän raportissa ja se on myöskin nyt hallituksen kanta

ikään kuin eläkeiän alennukselle siis alennuksestahan siinä oli tietyllä tavalla kysymys oli se että luovuttiin muun muassa eräästä varhaiseläkkeestä tehtiin muita myönnytyksiä mutta se paketti oli kokonaisuus sellainen kokonaisuus jonka katsottiin siinä tilanteessa parhaiten palvelevan sekä suomalaisen elinkeinoelämän suomalaisen työn ja siitä koituvan yleisen hyödyn että myöskin yksittäisten eläkkeensaajien hyödyn optimoimista ja nyt tässä tilanteessa kun sitä pakettia on ryhdytty purkamaan minun mielestäni sen perustelu voi olla vain se että on todettu että se paketti ei ollutkaan oikea että se oli väärä

arvoisa puhemies

siihen pitäisi jo kansanvallan kannaltakin saada muutos

tämä nyt menee vähän vanhan muisteluksi yhtenään mutta ainakin minulla ja edustaja rehulalla joka on täällä paikalla saattaa olla yhteinen trauma

tämä käsittelyssä oleva selonteko ei osoita riittävästi huomiota suomalaisen hyvinvointivaltion puolustamiseen se ei itse asiassa osoita siihen juuri minkäänlaista kiinnostusta

noin seitsemän vuotta sittenhän tässä salissa käsiteltiin tähän samaan liittyvää asiaa tai ei nyt ihan samaan mutta kiinteästi tähän liittyvää asiaa kuitenkin eli tätä eläkeyhtiöitten sijoitusten allokaatiosäännösten muuttamista niin että mahdollistettiin riskipitoisempien sijoitusten tekeminen

sata komitea ei ole päätynyt tässä asiassa mihinkään ratkaisuun tai se päätyi ikään kuin esittämään sen jälkeen kun syntyi tämä kuuluisa sosiaalitupo ja nyt päästään jälleen tuohon edelliseen lakiesitykseen

kun minulla ei ole valiokunnan mietinnön aiheuttamia tämmöisiä mentaalisia estoja niin minä voin sanoa tietenkin suoraan että kysymys on pahimmillaan ryöstöstä joka pitää korjata

siksi olen kuitenkin ilahtunut siitä että sekä suuri valiokunta että sille lausunnon antaneet hallintovaliokunta ja sosiaali ja terveysvaliokunta ovat kyllä tähän ongelmaan kiinnittäneet huomiota

ja hyvä on että näin tapahtuu

tuottavuuden mittaaminen terveydenhuollossa ilman laadun ja vaikuttavuuden huomioon ottamista on joutavanpäiväistä

asukkaitten erilaiset näkemykset todellakin minusta johtuvat siitä että edes asukkaat eivät ole välttämättä selvillä siitä mitä se heidän asumismuotonsa oikein oikeasti tarkoittaa

silloin ehkä joku muukin kyseli mutta ainakin itse vähän kyselin että mitenkäs se nyt mahtaa tämän riskin todennäköisyys tässä olla ja silloin vakuutettiin että ei ole missään näkyvissä sellaista että meillä olisi joku erityinen huoli siitä että osakesijoitusten riskit olisivat jotenkin korkealla tasolla tällä hetkellä

jos lääkäri viiden potilaan sijasta tutkii kymmenen mutta niistä viidestä uudesta tutkitusta kukaan ei parane niin se tuottavuuden paraneminen on ollut täysin joutavanpäiväistä

ja se ongelmahan on se miten tämä suomalainen järjestelmä joka siis eun perussopimuksessa on yksiselitteisesti jätetty omaan kansalliseen päätäntävaltaamme pystyy torjumaan ikään kuin troijan puuhevosina tulevat yritykset joilla eu sisämarkkinalainsäädännön ja sen myötä tuomioistuimen päätösten myötä kauppapoliittisten sopimusten myötä ja sitten vielä tämmöisen hienovaraisemman avoimen koordinaa tion menetelmien myötä tunkeutuu tähän suo malaiseen järjestelmään vaikka kompetenssia eulla siihen ei oikeasti ole

ylipäätäänkin toivoisin että voitaisiin rauhassa yhdessä tai erikseen pohtia mitkä ovat sellaisia asioita joista me kaikki olemme yksimielisiä ja minusta näyttää että tässä prosessissa kun poliittinen kiihkoilu tästä poistetaan sitä yksimielisyyttä löytyy erittäin paljon

minulla on omakohtainen kokemus siitä että kun asukkaitten tieto lisääntyy niin myöskin vuokranantajan ja uskon että myöskin tässä tapauksessa tämän asumisoikeustalojen omistajan oma elämä helpottuu merkittävästi koska on paljon helpompi keskustella tosiasioista sellaisten ihmisten kanssa jotka tuntevat ne asiat tietävät mistä puhutaan

lopuksi mutta ei vähäisimpänä terveydenhuollon tuottavuutta kestävästi parantavien hankkeiden tulee olla johdonmukaisia pitkäjänteisiä ja keskenään ristiriidattomia

toki tämä taloudellinen tilanne on muuttunut mutta ne varsinaiset perustelut jotka olivat silloin pohjana nämä demografiset käyrät meidän ikääntymisemme eivät ole muuttuneet minnekään ja tämä suhdanne todennäköisesti menee varmasti jälkiä jättäen mutta kuitenkin ohitse ja silloin joutuu kysymään sitä mikä on ollut nyt se tarve että yksi osa tämä eläkeikä pitää irrottaa siitä ja sillä tavoin että siitä irrotuksesta ei etukäteen keskusteltu ainakaan yhden kolmikannan osapuolen kanssa eli työntekijöitten ja heitä edustavien järjestöjen kanssa eli lähdettiin uudelle tielle

no kului vuosi ja täällä samaisessa salissa säädettiin lakia jolla näitä vakavaraisuussäännöksiä helpotettiin tilapäisesti ratkaisevasti niin että eläkeyhtiöt eivät joutuneet realisoimaan alihintaan hankkimiaan osakkeita eli käytännössä pelastettiin suomalaisten työeläkkeet

tällä tiellä edeten toivon mukaan pääsemme siihen että pystymme käyttämään yhteiskunnalliset voimavarat joita terveydenhuoltoon tarvitaan lisää tehokkaammin optimaalisemmin ja vaikuttavammin

mutta ennen kaikkea kysymys on tietenkin siitä että kun ne asukkaat maksavat sen oman asumisensa ja kysymys on heidän omista kodeistaan niin heillä pitäisi olla nykyistä enemmän päätäntävaltaa omistaa

esityksellään pääministeri vanhanen petti eläkkeet maksavien työntekijöiden ja heitä edustavien järjestöjen sekä koko suomen kansan enemmistön luottamuksen

jos ja kun olen arvostellut aiemminkin tätä sosiaalitupoa näistä heikennyksistä joihin siinä työntekijäjärjestöjen osalta on suostuttu mistä syystä erityisesti ed

eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön vietin mukaisena

tämän me totesimme tässä viime syksynä kun käsittelimme täällä edustaja mäntylänkin mainitsemaa yhdistelmälupadirektiiviä ja myöskin rajat ylittävää terveydenhuoltoa

viimeistään sen jälkeen kävi kyllä selväksi että tämäntyyppistä lainsäädäntöä tarvitaan pysyvämminkin ja kun se nyt on valmistunut niin pitää olla tyytyväinen

vain kansan selkeästi ilmaisema suuttumus sai hallituksen ymmärtämään ettei näin voi jatkua

mutta se edustaja mäntylän tulkinta että suurin ongelma olisi siinä että me joudumme maksamaan nyt sitten ulkomaalaisille suomalaista sosiaaliturvaa ei ole se ongelman ydin

räsänen ja ehkä muutamat muutkin keskioikealta tai äärioikealta ovat kritiikkiäni ihmetelleet niin täytyy sanoa että jos jossain olen halunnut kolmikantaista sopimista johon nyt tämä sosiaalitupokin vaikkakin tietenkin työntekijäjärjestöjen kannalta vähän pakkoraossa tehtynä kuuluu johon siis tämäkin sopimus kuuluu niin tämä lakiesitys on minulle henkilökohtaisesti oman edustajaurani pahin pettymys

silloin herää kysymys miksi

sen tuloksena syntyi tämänpäiväinen sopimus joka toivon mukaan purkaa sen väärän päätöksen jonka hallitus kaksi viikkoa sitten teki

löysin keskustan vastalauseesta myöskin kannanoton monikanavaisen rahoitusjärjestelmän purkamiseksi ja kannustan tätä hallitusta tai ainakin viimeistään seuraavaa hallitusta etenemään myöskin siihen suuntaan

ongelman ydin on siinä että suomalainen sosiaaliturvajärjestelmän perusta eli asumisperusteisuus on pikkuhiljaa vaarassa muuttua vakuutusperusteiseksi eli siten että yritykset vakuuttavat työntekijöitään tai ihmiset vakuuttavat itseään mutta enää ei toimita verorahoitteisuuden pohjalta ja siihen meillä ei yksiselitteisesti ole varaa

arvoisa puhemies

me kaikki tiedämme että työssä viihtymistä pitää parantaa koska meidän ikärakenteemme sitä edellyttää

arvoisa puhemies

toivon että voimme kaikki saada yhteiset kiitokset siinä vaiheessa kun kunta ja sote uudistus on yhteisesti ratkaistu niin että suomalaisten palvelut turvataan parhaalla mahdollisella tavalla

arvoisa puhemies

on todella hyvä että eduskunta selkeästi toteaa että tässä selonteossa olisi ollut syytä syvällisemmin pohtia miten harjoitettu eu politiikka on onnistunut omien kansallisten intressien turvaamisessa erityisesti asumisperusteisen sosiaaliturvan osalta ja miten suomi jatkossa toimii oman järjestelmämme säilyttämiseksi

minä suosittelisin siitä huolimatta pääministeri vanhaselle että jos hän menee hiihtämään niin ei kuitenkaan menisi yksin tai jos menee yksin niin ei kuitenkaan ajattelisi siellä mitään

me oppositiossa uskomme että aivot turhasta ja harhaanjohtavasta ajattelusta tyhjentävä liikunta on hyödyllistä sekä matti vanhaselle suomen keskustalle suomalaisen eläkejärjestelmän kantokyvylle että koko suomen kansalle

olla työtön tekemättä maailmaa huonommaksi

paitsi että tähän asiaan kiinnitetään huomiota niin jatkossa on syytä yrittää toimia myöskin niin että se järjestelmä säilyy että emme vastoin eun perussopimuksia salli sitä että järjestelmämme pikkuhiljaa raunioitetaan

mutta vanhasen hallitus meillä oli ja globalisaatio ja uusliberalismi vaikka hallitus kielsikin sellaista politiikkaa harjoittavansa ja kilpailukyky ja veronkevennykset ja muita mantroja joita meidän tuli alati toistaa jotta pitkään herrain nuhteessa ja armossa eläisimme

tämä on meidän velvollisuutemme eikä siinä ole kysymys ulkomaalaisten torjumisesta tai rahan lapioimisesta ulkomaille

vain köyhät ja työttömät köyhtyivät ja syrjäytyivät mutta sehän kuului asiaan siinä talousmallissa ja siinä talouspolitiikassa

valtiovarainministeri kielsi meitä olemasta huolissamme

meidän asiamme ovat muita paremmin meillä on euroopan elvyttävin budjettiesitys ja kunnat tulevat hukkumaan valtionosuuksien tulvaan ja elvytyksestä puhuminen vain pelottaa ihmisiä kuluttamasta näin puhui ministeri

sanomatta jäi että budjetti ilman tekoja ja rahoja ei elvytä ja että lisävaltionosuudet menivät veronkevennysten kompensointiin ja kuntien kurjistuminen vain kiihtyy ja sekin etteivät puheet ihmisiä pelota vaan synkkenevän todellisuuden lomautukset ja irtisanomiset kasvava työttömyys

arvoisa puhemies

nyt ollaan tilanteessa jossa hallituksen pitäisi vain päättää mitä sen pitäisi tehdä mutta kun se ei näytä osaavan eikä ymmärtävän

tämä lakiesitys on sinä aikana kun minä olen ollut eduskunnassa yksi kaikkein epäoikeudenmukaisimmista epäsolidaarisimmista epätasa arvoisimmista

käsittelemme nyt ehkä tämän hetken merkittävintä sosiaalietuuden muutoslakia työttömyysturvalain muutosta

johtavat ministerit seisovat kasvavan työttömyyden ja erityisesti kasvavan nuorisotyöttömyyden edessä kuin vanhat brittiupseerit buurisodassa

se on yksi lakiesityksistä joka kohtelee kaikkein eniten väärin kaikkein huonoimmassa asemassa olevia ihmisiä

valmiina vaikka kaatumaan asiansa ja kuningattarensa puolesta yhtä pelottomina yhtä neuvottomina yhtä onnettomina

hyvä esimerkki hallituksen tavasta toimia on kysymys työllistämis ja työvoimakoulutusmäärärahoista se sama keskustelu jota tässä laajasti debatin yhteydessä käytiin

tietysti sen merkitsevyys syntyy tästä hetkestä jolloin työttömyys on räjähdysmäisesti kasvussa työttömyyden kesto on kasvussa ja työttömyyden yhteiskunnalliset vaikutukset alkavat kohta näyttää todellisen puolensa

tämän vääryyden aikaansaajat perustelevat sitä solidaarisuudella vähän heikompituloisten puolustamisella kaikkein heikompituloisia vastaan

paikalla näyttää olevan yhdeksän kansanedustajaa anteeksi kymmenen puhemies mukaan lukien ja ehkä ed

on aivan sama millä rahoilla tätä asiaa hoidetaan kun se tulee hoidetuksi nyt heti tässä akuutissa tarpeessa